tärkeätä on johtopäätöksenä että me omalta osaltamme toimimme myös joka suhteessa diplomatiaa korostavana tekijänä ja haemme ratkaisuja diplomatian keinoilla

tällä on tietysti yhteys muihin säästösuunnitelmiin kuten muun muassa tämä vrn ostopalvelujen leikkaus joka on lopettamassa poikittaisliikennettä ja tuo hyvin suuren huolen isossa osassa suomea siitä vieläkö poliittinen päättäjä uskoo koko suomen kehittämiseen

äänestykse annettu

menestyksen

edistyksen

yksi ja seitsemän viisi poissa yksitoista josh larox

sota yli neljä ääntä kolmeia osa kaksitoista eduskunta hyväksyi mietin miten työ jos totuus ehdotus kahdeksan seitsemän ei pyri vastaamaan

myönnän vielä puheenvuorot edustajille tynkkynen tiilikainen suutari ja leppä ja sen jälkeen puhujalistaan

sen sijaan sitten huolta kyllä herättää se että hallituksen puolelta on tullut tähän jälkiosaan vähän kummallisia ja eri suuntaan puhuvia puheenvuoroja

eristykseen annettu

neljäkymmentä miljoonaa ääntä eli pysyi poissa kymmenen osku torroksen

tosin kahdeksan ja yhdeksän ei poissa kaksitoista bsk toinen osa niiden mukaisen kanalintuja annostelun kehityskaarisilta neliöitä nostama

demarit ovat sanoneet koko ajan että kaiken rahankäytön ehtona pitää olla se että sijoittajat ja pankit ottavat oman vastuunsa eikä niin että veronmaksajat ottavat kantaakseen sellaisia yksityisiä riskejä jotka eivät veronmaksajille kuulu

mäkikeskus lomalukemista todistuksen kolmas osio kun nosturikauppaa sillä nyt on työelämän

missä aikataulussa tämä tullaan ratkaisemaan ja mikä on teidän linjanne kun tämä päätös tullaan tekemään

arkikeskustelua varten ystävänpäiväristuksen neljäsosia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

pidempi ja istutusner uskoo että kahdeksan niitä vastamajan

salolaisen puheenvuorossa mutta kun ulkoministeri on ottanut naton jäsenyyden ajaakseen johtopäätöksenä suomen suurlähettiläille että nato kysymys nousi esille eikä hän täällä eduskunnan edessä puhu sanaakaan tästä nato asiasta johtopäätöksenä niin kysyn mikä parlamentaarinen kate arvoisa ulkoministeri teidän puheellanne oli tässä yhteydessä

valistus

tosin kolme joan kymmenen yksi tyhjä poissa viisitoista jos kotona onks nyt niiden mukaan se on eniten työ ostetun kuljetus kahdeksan viisi ei

turs kahdeksan ja ääntä kolmekymmentäyksi ei syty leo pusa kommentoi viisi osku torrokset miten muka

jos tästä aiheesta on halua osallistua debattiin niin sen voi tehdä nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

vientiaarstä kaljan xkuusihypyt

sokka neljäkymmentäyksi ääntä kuusi eija räty ja kakskymmentäkuusa kakstoista eduskunta hyväksy

pidempi ja uskon eli

jos saan lopettaa tämän kuitenkin

kristus on annettu sataseitsemänkymmentäneljä ääntä kaksitoista ey pois omituista jos kuvan hyväksymä mietin onko se mukaan miten työllisty runtelee uskoi sysmän ostama

jaha nyt aika on täynnä

yhtiö osti lomaedutuskoodeksin edustama

erinomainen ed

risto

menestys

hallituksen pöydällä on nyt poikkeuksellisen paljon ja poikkeuksellisen tärkeitä asioita

pidentyä risto musto verotus yhdeksännet

hän ei kyseessä

näyttää vielä olevan

jos ostaja on kyky seitsemän peipos on nyt yksi osku toivosen miten muka

hallitus on lykännyt monia asioita tässä jo aikaisemmin ja nyt erityisesti kiihtyvällä tahdilla erilaisia valmisteluja jonka tuloksista ei sen kummempaa ole kuulunut

cardoso oli tuusula neljäkymmentäviisi ääntä kaksi ääntä uusi vastuusta jos voivansa viipymättä

hestyssa

siis kokoomus on kääntänyt täydellisesti linjansa siitä mitä te puhuitte ennen vaaleja kun te vannomalla vannoitte ja aktiivisesti otitte esille että eläkeläisten verokohtelun pitää olla sama kuin työssä käyvien

sataviisikymmentä ja häntä kolmekymmentäviisi ja yksi tyhjä poissa kolmetoista yms kun bokassa äänestyksen hyväksytystä kettusen ehdotukseen niiden pentti kettusen yhdeksänkymmentä ei pidä

ensimmäisen käsittelyn ystävä kaveristuksen kolmosasian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

neljä viisi ja yksi ei tyhjä kakskymmentäyks poissa kaksitoista eduskunta hyväksyy nykyistä pitempi ja ajoitusta kahdeksan ei perustu vain yksi on purso oy ja usa yhdeksän ei se helppous lintuja vilintuja ja su kymmenen ei pidä

arvoisa puhemies

kyllähän se ydinkysymys tässä on se että onko niin että täällä ei huijata kansaa vaan toimitaan sen mukaan kuin edellinen eduskunta päätti josta ennen vaaleja kaikki puolueet olivat ainakin olevinaan samaa mieltä eli siitä että tämä vanhoja omakotitaloja koskeva todistusvaade ei ole järkevä se ei ole tolkun politiikkaa

edistyksen

nyt on vaan jälkeen päin käännetty tämä niin päin että tätä ruvettiinkin sanomaan työllisyystoimeksi jota se ei siis alun perin ministerin mukaan ollut

satakuusitoista ja seitsemän yksi ja osa kaksitoista eduskunta

arvoisa puhemies

äänestyksessä

myönnän vielä tähän debattiin vastauspuheenvuorot edustajille tiilikainen männistö kantola ja kalliorinne

arvoisa puhemies kanadan edustaja ja myynti ja

otamme vastauspuheenvuorokierroksen ja minuutin mittaiset vastauspuheenvuorot paikaltaan käytettynä ovat sallittuja

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

ja ihmettelen miten kestää näin kauan huomata että ei oikeudenmukaisuus todellakaan tarkoita sitä että syvän taantuman keskellä yhteiskunta ryhtyy antamaan lisää verohelpotuksia niille joilla on ylimääräistä rahaa sijoittamiseen

edustaja viitamies

voisitteko edustaja heinonen kertoa miksi eläkeläisiltä pitää ottaa isompi vero kuin työssä olevilta

soitto pelin yksi jaa ääntä neljä usan edustuskuntoon

alhainen esitys numero yksitoista piste neljä kiloa

todellakin tarvitaan myös uusia ehdotuksia ja niistäkin on tänään käyty hyvää keskustelua ja yhdyn tässä edelliseen puhujaan että on myös kyky kuunnella

ihmettelen sitä että olemme saaneet lukea uutisista että todellakin ruotsinkielisen aamutelevision toiminta siirtyy sponsoroinnin puolelle eli siellä on ulkopuolinen rahoitus joka on mennyt noin vaan luiskahtamalla lävitse ilman sen kummempaa yhteiskunnallista keskustelua ruotsinkielisten säätiöiden rahoitus

puhemies eero heinäluoma

yli miljoonan

tilasto

saramäki

äänestyksiä on annettu sato kolme seitsemän joan

meillä olisi mahdollisuus nyt sanoa komissiolle kun siellä on tämä iso hanke tarpeettoman sääntelyn poistamiseksi ja lisäksi tämän direktiivin uusi tarkastelu että suomi haluaa että tässä tehdään korjauksia

no niin kiitoksia ja sitten seuraavat puheenvuorot vielä myönnetään joista edustaja wallinheimo aloittaa

edustaja valpas esityksen numero kolmetoista piste mustajärvi

pitempi ajosta kettuselvityksen tekisi arvostama

mutta kun viittasitte siinä hallitusohjelmaan niin sitten kävin sen vielä tuossa uudelleen lävitse ja siellä kyllä puhutaan siitä että työn vastaanottovelvollisuutta hallitus aikoo kiristää ja että hallitus aikoo tehdä ratkaisuja tässä osallistavassa sosiaaliturvassa jonka idea on kai että pitää työskennellä ilman palkkaa vastineeksi siitä tuesta jonka saa

samaten viimeksi saimme kuulla että yleisradio ryhtyy tuottamaan ajankohtaispuolella kolumneja yhteistyössä toisen tiedotusvälineen eli uusi suomi verkkojulkaisun kanssa